mutta samalla pitää muistaa että tämä on eräänlainen korttipeli eikä korttipelissäkään siis jos on yhdellä puolella yhdysvallat ja toisella euroopan unioni pelata avoimin kortein koska silloin ajaudutaan tilanteeseen jossa niitä neuvotteluja ei voi käydä

yleisistä kysymyksistä ensimmäinen liittyi siihen ollaanko mukana yk operaatiossa vai nato operaatiossa ja nähtiin ikään kuin vastakkainasetteluna tsad ja afganistan

tässä tilanteessa kannattaa varmasti nyt seuraavien viikkojen ja päivien aikana pitää pää kylmänä ja ehkä myös sydän lämpimänä ja viedä tätä kokonaisuutta rauhassa ja maltilla eteenpäin

kyllä me kannatamme mustia listoja ja otimme vahvasti näiden puolesta puheenvuoron amsterdamissa

arvoisa rouva puhemies

suurin veronkorotus koskee kivihiiltä koska sen hiilidioksidipitoisuus on korkein ja siten maakaasun ja turpeen kilpailukyky suhteessa kivihiileen paranee hieman